hyvin harvoin tällaisia tilanteita oikeasti tulee että asiat tulevat niin nopeasti ettei niihin voi vaikuttaa

nythän tässä todettiin että puolustusvoimauudistus tarkoituksella tehtiin salassa ja niin että eduskunta ei ollut tässä mukana

kun komissio antaa ehdotuksen se on saman tien meillä hallinnossa ja hallituksella käsittelyssä ja he voivat sen antaa saman tien myös eduskunnalle käsiteltäväksi

mutta ehkä tässä tapahtui se kaikkein pahin virhearvio eli silloin kun on kysymys vaikkapa siitä missä varusmiehiä koulutetaan minkälaiset alueelliset vaikutukset tällä on niin kyllä sen pitää olla sellainen kysymys joka käsitellään myöskin sillä tavalla että eduskunta on tässä käsittelyssä mukana

jos näin toimittaisiin aina olisi normaalisti jopa useita vuosia aikaa käsitellä asioita ja tässä on todella korjaamisen varaa

itse olen esittänyt sitä että saisimme aikaan myöskin eurooppalaista keskustelua isoista eurooppalaisista asioista sillä tavalla että kaikki hallitukset antaisivat heti komission esityksen jälkeen asiat omille eduskunnilleen jolloin myös se kansallinen käsittely tulisi yhtä aikaa ja siinä olisi myös euroopan parlamentin käsittely samanaikaisesti

mutta kaikki tämä on todettu jo täällä salissa ja myöskin ministeri sen omassa puheenvuorossaan totesi että näitä ongelmia tähän päätöksentekoon on liittynyt

vähintä mielestäni on nyt se että myöskin tämä esille noussut dragsvik otetaan sillä tavalla uudelleen käsittelyyn että me voimme olla varmoja että kaikki osat tässä puolustusvoimauudistuksessa pohjautuvat samoihin periaatteisiin

tässä mielessä minun mielestäni tämä avoimuus päätöksenteossa on ehdottoman tärkeätä ja se että silloin kun vaikeita päätöksiä tehdään nimenomaan käsitellään kaikki asiaan liittyvät asiat ja niin että luottamus voidaan suomalaisten kesken ylläpitää

tuolla jo aikaisemmin ulkoministerin kanssa keskusteltaessa puhuttiin pohjoisesta ulottuvuudesta ja barents yhteistyöstä mutta pohjoisesta ulottuvuudesta ja itämeri yhteistyöstä jotka leimallisesti kuuluvat euroopan unionin lähialuepolitiikkaan kysyisin teiltä

kun näissä ratkaistaan hyvin käytännöllisiä asioita ympäristöasioita logistiikkaan liikenteeseen liittyviä asioita miten me kykenemme viemään erityisesti tätä pohjoisen ulottuvuuden asiaa eteenpäin euroopan tasolla kun se ei niin paljon kiinnosta muita

itämeri asia kiinnostaa pohjoismaita saksaa baltian maita enemmän mutta on tärkeätä että myös tämä pohjoisen ulottuvuuden asia menee euroopan unionissa eteenpäin

juuri tästähän on kysymys kun me oppositiosta kritisoimme näitä hallituksen esityksiä eli niillä ei tule kohtuuhintaista asumista

meillä todellakin sekä täällä pääkaupunkiseudulla että eri puolilla suomea on riittävästi asuntoja mutta meillä ei ole kohtuuhintaisia asuntoja

meillä on varmasti nyt ja vielä erityisesti pidemmällä tähtäimellä myöskin asuntopula mutta tällä hetkellä meillä on erityisesti akuutti kohtuuhintaisten asuntojen pula

tällä mallilla luodaan lähelle markkinavuokraa olevia asuntoja ja se tulee lisäämään asumistukikustannuksia ei suinkaan vähentämään

rakennetaan paljon kasvukeskuksiin pääkaupunkiseudulle kalliita omistusasuntoja hyville paikoille

minusta me tässä keskustelemme energia ja ilmastopoliittisesta päätöksestä jolla on vaikutuksia elinkeinopolitiikkaan työllisyyspolitiikkaan ja myöskin ilmastopolitiikkaan

varmasti niitäkin tarvitaan mutta ne eivät poista sitä ongelmaa mikä erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa on

minun mielestäni on hyvin yksioikoista sanoa että vain sillä että tukeudumme lisäydinvoimaan voimme ratkaista tämän kahden asteen tavoitteen

mielestäni meillä suomalaisina pitäisi nimenomaan olla strategia joka pohjautuu hajautettuun uusiutuvien energioitten malliin meidän pitäisi olla sillä tavalla suunnannäyttäjiä maailmassa ja osoittaa se että meillä on osaamista käyttää se osaamispotentiaali

minusta tässä on pohjimmiltaan erittäin tärkeästä asiasta kysymys hyvin laajasti ottaen tasa arvosta

arvoisa puhemies

meillä on oltava realistinen kuva venäjästä ja sen politiikasta sekä politiikan seurauksista mutta aivan niin kuin ministeri tuomioja sanoi on pidettävä mielessä että pelottelu ja viholliskuvien rakentaminen ei ole kenenkään etujen mukaista

minkä mahdollisuuden me annamme meidän lapsillemme kasvaa tasa arvoiseen yhteiskuntaan kaikille saada samat mahdollisuudet

myöskin sitten se kuinka paljon voi saada saada

tästä tulee sellainen kombinaatio jossa sekä työpaikat että uudet elinkeinot ja energiaomavaraisuus lyövät kättä ja itse kannatan tätä strategiaa

täällä on jo monta kertaa puhuttu siitä miten varhaiskasvatus on pohja myöhemmälle oppimiselle ja se miten koulumenestys sujuu on myöskin tae sitten muulle tasa arvolle

kai

suomen on vaikutettava aktiivisesti eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kautta siihen että venäjä palaa noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia omassa ulkopolitiikassaan

se mitä me tarvitsemme on nimenomaan se että meillä on pysyvässä vuokra asuntokäytössä asuntoja

minun on erittäin helppo yhtyä niihin näkemyksiin mitä täällä on sanottu että nimenomaan juuri ne perheet jotka kaikkein eniten tarvitsisivat tätä tukea jättävät sen hakematta

matkailu ja vierailut suomeen ovat tähän vuoteen saakka kasvaneet tuoden myöskin hyvin paljon uusia työpaikkoja itä suomeen erityisesti palvelualoille

suomessa on koko eu jäsenyytemme ajan edistetty aktiivisesti eun naapuruuspolitiikkaa ja rajat ylittävää yhteistyötä niin että se toimisi entistä paremmin myöskin suomen ja venäjän välisen yhteistyön tukena

nämä hankkeet ovat niitä jotka mahdollistavat arkiset käytännönläheiset yhteiseen päämäärään pyrkivät hankkeet ja joilla lisätään luottamusta ihmisten välillä

nimenomaan sitä luottamusta rakennetaan siellä ruohonjuuritasolla ja voidaan ajatella että oli tätä taustaa vasten äärimmäisen tärkeätä että suomi onnistui siinä että rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita ei ulotettu eun pakotepolitiikan piiriin koska on tärkeää että meillä on niitä väyliä joilla ihmiset voivat olla keskinäisessä kanssakäymisessä ja tällä tavalla sitten voimme vastustaa sitä propagandasotaa joka on hyvin vahvasti mukana tässä politiikassa

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen siitä että ympäristöhallinnon ongelmat ovat näkyvästi esillä tässä hallintovaliokunnan mietinnössä ympäristöluvat ja erityisesti nämä ongelmathan tulivat talvivaaran seurauksena esille ja hyvä näin että niitä nyt tarkastellaan

me tarvitsemme todella sellaista asuntopolitiikkaa joka tarjoaa ihmisille aidosti kohtuuhintaisia asuntoja sellaisia asuntoja jotka säilyvät vuokra asuntokäytössä joita ei käytetä ikään kuin keinotteluluontoisesti ja niin että kaikki se tuki mitä meillä yhteiskunnalla on käytettävissä menee täysimääräisesti asukkaalle

me menestyimme hyvin eun budjettikehysneuvotteluissa erityisesti maaseudun kehittämisrahojen osalta ja se tarkoittaa sitä että maaseutua voidaan kehittää monipuolisesti

toki maatalous on erittäin tärkeä perusta mutta tarvitsemme monenlaisia ammatteja monenlaisia yrityksiä maaseudulle

euroopan unionin jäsenyys on esimerkiksi merkinnyt sitä että pientuottajat jatkojalostajat voivat perustaa omia yrityksiään ja sitä kautta voimme saada monipuolista elintarviketuotantoa suomeen toivottavasti myös vientiin

tämä on jäänyt huomioimatta tuossa mietinnössä

sitten myöskin elyjen merkitys on siinä että siellä valmistellaan aluekehityksen kannalta tärkeätä rahoitusta yritystoiminnalle

itse olen kuitenkin huolissani siitä miten eun ympäristötukia suomessa käytetään

onko riittävän selkeästi todistettu se että se tapa millä me tällä hetkellä jaamme eun ympäristötuen on todella sellaista joka sitten tarkoittaa sitä että esimerkiksi fosforikuormitusta ja typpikuormitusta saamme pois vesistöistä

eli kysymys on tästä että te rakennatte nyt sellaisen mallin jossa pienemmillä velvoitteilla saadaan suuremmat tuet yhteiskunnalta

tuolta kysyttiin miksi mainita

sanon tässä muutamia syitä

puheenvuoron käyttäjä sanoi että suomi on luovuttanut päätösvaltaa brysseliin

kymmenessä vuodessa ei taloja peruskorjata

me emme ole luovuttaneet sitä brysseliin me olemme luovuttaneet sitä niin että sitä käytetään yhteisesti eun instituutioissa

on tärkeätä että tämä osa meidän sisäpoliittisesta päätöksenteostamme ja euroopan unionissa yhteisesti tehtävästä päätöksenteosta on tunnistettu myös meidän omassa perustuslaissamme

aivan aluksi tässä esitän että tämä hallituksen esitys hylätään ja kun teen tämän hylkäysesityksen teen myös lausumaehdotuksen ja se lausumaehdotus kuuluu

arvoisa puhemies

mielestäni kaikkein tärkein asia vaaleissa on se että kansalaiset tietävät täsmälleen millä tavalla toimia vaaleissa jotta heidän näkemyksensä tulee esille

sen vuoksi se malli josta täällä on puhuttu joka oli edellisen hallituksen tuotos ei mielestäni tätä kohtaa täytä mutta aivan yhtä tärkeää on se että kaikilla suomalaisilla on yksi ääni ja sen pitää myöskin heijastua sitten vaalitulokseen

pysyvästi kilpailukykyinen korkotaso korkotuen keston pidentäminen ja lainojen lyhennysohjelman takapainoisuuden vähentäminen

tässä juuri se että kaikkia tulee kohdella samalla tavalla merkitsisi minun mielestäni sitä että koko suomea varten tehtäisiin sellainen järjestelmä jossa todellakin kaikkien ääni olisi yhtenäinen

toinen tärkeä asia on se että kun meillä on vaalipiirit vaalipiirit rakennetaan sillä tavalla että luodaan sellainen vahvuus suomeen että alueet voivat mahdollisimman hyvin tuoda omia erityispiirteitään esille toimia yhdessä omien alueittensa puolesta ja tällä tavalla vahvistaa koko suomea yhteisesti alueistaan käsin

tässä ei kuitenkaan annettu niitä keinoja millä tämä uudistaminen voi tapahtua se on lisäyksenä nyt tässä tekemässäni lausumaehdotuksessa

aivan kuin täällä on jo tätä keskustelua käyty niin sanallisesti hallitus ikään kuin esittää että ollaan ratkaisemassa sitä koko pääkaupunkiseudun mutta myös muiden kasvukeskusten ongelmaa kohtuuhintaisesta asumisesta ja tässä erityisesti kohtuuhintaisesta vuokra asumisesta

nyt valitettavasti tämä uudistus mikä on tuotu tähän saliin ei tätä kohtaa täytä ja tämä onkin sen kaikkein huonoin kohta

arvoisa puhemies

nimittäin tässä ei ole kuultu niitä alueita joita tämä uudistus koskee ei myöskään niitä ihmisiä eikä äänestäjien edustajia

metsähallitus on otettava mukaan keskusteluun silloin kun suomen metsästrategiasta keskustellaan ja tässä yhteydessä myöskin valtion metsät

kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan että valtion maiden ja vesien kokonaishallinta säilytetään metsähallituksella metsähallitus säilytetään kokonaisuutena

kuitenkin vaikka olen hyvin kriittinen tämän suhteen me olemme tottuneet pohjois savon kanssa tekemään yhteistyötä ja tulemme sitä varmasti tekemään

meillä valiokunnan kuulemisessa tuli kyllä selväksi se että myöskin pääkaupunkiseudulla on vuokra asuntoja tarjolla

miten tämän kanssa yhteen sopisi se jos mentäisiin siihen mitä julkisuudessa on keskusteltu että metsähallitus yhtiöitetään

sanottiin että espoossa on tuhat vuokra asuntoa jotka ovat heti käytettävissä mutta valitettavasti ne ovat niin kalliita että pienituloiset ihmiset eivät voi niitä vuokrata

eli todellakin on kysymys siitä että puuttuu nimenomaan niitä kohtuuhintaisia asuntoja joissa tavallinen pienipalkkainen ihminen voi asua

mielestäni metsähallituksen ja sen metsäomaisuuden on jatkossakin palveltava sekä luonnon monimuotoisuutta että kaikille suomalaisille tärkeiden luonto ja virkistysarvojen säilyttämistä

ja kun puhuttiin tästä että millaisia etuja annetaan nyt tähän kymmenen vuoden korkotukeen

näiden on oltava mukana tässä kaikille suomalaisille tärkeässä metsästrategiassa koska jos metsähallitus yhtiöitetään on erittäin vaikea valvoa sitä ettei tämä suomalaisten metsäomaisuus sitten katoa meidän käsistämme ja kontrollistamme

nyt todellakin tarvitsisimme nimenomaan tätä kohtuuhintaista ja sen vuoksi tämän nykyisen pitkään vuokra asuntokäytössä olevan järjestelmän korjaaminen on tärkeää

se korkotuki sinällään ei ole juurikaan mainittava mutta esimerkiksi se asia jota vihreät omassa vastalauseessaan esittää enää ei peitä se ei pääse niitä sepon tässä ponnessa esittävät että huomio kiinnitettäisiin siihen että kunnat antavat markkinahintaa alhaisemman tontin jolle rakennetaan sitten kymmenen vuotta vuokra asuntokäytössä oleva talo ja myydään sitten kymmenen vuoden jälkeen niin siinä nimenomaan kysymys sitten saattaa olla hyvinkin isosta tuesta ja on aivan oikein että mietimme jo nyt tässä vaiheessa sitä millä tavalla tämä tuki sitten nimenomaan kohdistuu sinne asukkaalle eikä rakentajalle

sitä ei korjata sillä että tuodaan rinnalle tällainen vain lyhyen aikaa vuokra asuntokäytössä oleva malli joka ei myöskään edes sinä aikana ole kohtuuhintaista

arvoisa puhemies

aluepolitiikka on tärkeää

ei ymmärtääkseni kertaakaan

sehän on näkynyt tässä toiminnassa ja tuo liikennepoliittinen välikysymys mikä tämän istunnon aluksi luettiin kertoi karua totuutta tästä asiasta

me tarvitsemme aitoa aluepolitiikkaa sitä että eri alueiden vahvuuksia kehitetään ja niin että ihmisellä on aito valinnan mahdollisuus myös siinä missä hän haluaa asua perheineen

toinen samanlainen asia joka sisältyy tähän esitykseen on se että voidaan kerätä korjausvarausta yksi euro neliömetriä kohti

tämä ei kuitenkaan poissulje sitä etteikö meidän pidä pitää huolta siitä että ne alueet joille ihmiset tulevat työn perässä myös ovat sellaisia alueita ja kaupunkeja missä ihmiset todella voivat asua ja missä heidän työntekemisensä ja asumisensa voidaan yhdistää järkevällä tavalla

on aika vaikea nähdä että kymmenessä vuodessa peruskorjaustarvetta tällaiselle talolle tulee ja myöskin tämä varaus on sitten rakennuttajan käytössä tai ainakaan tässä lakiesityksessä ei sanota miten tämä varaus tullaan käyttämään

sosialidemokraattien näkemyksen mukaan kun meillä on tällä hetkellä pulaa erityisesti rahasta valtion budjetissa ei missään tapauksessa rahaa voi eikä saa ohjata sellaiseen toimintaan joka ei mene suoraan siihen tarkoitukseen johon se on tarkoitettu tässä tapauksessa vuokran hinnan alentamiseen ja suoraan vuokralaisen tukeen

arvoisa puhemies

on toki hyvä että aika ajoin mietimme ovatko käytännöt joita olemme tottuneet noudattamaan oikein vai pitäisikö niitä kenties muuttaa

arvoisa puhemies

täällä on jo pitkälti puhuttu ja onpa jopa päästy siihenkin että on haettu ratkaisuja miten tästä pääsisimme eteenpäin ja tämä on oikea tie

puhemies

juuri näin tästä tässä on kysymys

tästähän on kyse myös tässä maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta annetussa laissa niin että ely keskuksille tällä hetkellä kuuluva poikkeamisvalta siirrettäisiin kokonaan kuntiin

jos ajatellaan että tuodaan tällaisen pitkään vuokra asuntokäytössä olevan järjestelmän rinnalle paremmat ehdot omaava järjestelmä ei todellakaan ole millään tavalla varmaa että sitten tätä ehdoiltaan huonompaa järjestelmää käytetään

itse minun on sanottava että hallitus on tehnyt hyvää työtä

me olemme saaneet muutettua suomen eurooppa linjaa tältä osin mutta me olemme saaneet muutettua myös euroopan toimintalinjaa

tässä osa on sellaisia asioita joissa näyttää aivan selvältä että on hyvä että ne siirretään kuntiin esimerkiksi juuri rakennusten muuttamiseen liittyvät kysymykset

nyt meidän onkin keskityttävä nimenomaan siihen että muutamme juuri sitä toimintalinjaa mistä edustaja uotila puhui

se että toimistorakennus voidaan muuttaa asuinkäyttöön on varmasti semmoinen asia joka hyvin soveltuu siihen että kunnat sen yksinomaan tekevät

tilanteessa jossa me joudumme leikkaamaan kaikesta koulutuksesta sosiaaliturvasta perheiltä ei voida todellakaan ymmärtää sitä että voidaan sitten tällä rakentamisen osalla ikään kuin antaa ilmaista rahaa

sen sijaan kysymyksessä uudisrakentamisesta ranta alueelle ja siihen liittyvistä poikkeamisista on yleisesti pidetty onnistuneena ja hyvänä sitä järjestelmää joka tällä hetkellä on

me olemme saaneet läpi sen että pankkivero ja rahoitusvero tullaan toteuttamaan ja nyt meidän on keskityttävä siihen miten eurooppaan luodaan uutta työtä

sitä puoltavat myöskin ne tiedot jotka on meille annettu siitä miten valitukset ovat menestyneet

se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä

jos tätä toista mallia ei rakenneta niin on aivan selvää että meillä asumiskustannukset ja perheiden asumiskustannukset nousevat

silloin kun ely keskus on valittanut ne ovat menestyneet erittäin hyvin eli tämä on tarpeellinen tilanne että ely on tämä valvova viranomainen

toisaalta sitten taas kuntien osalta menestyminen näissä valitusportaissa ei ole ollut kovin hyvää

eli tässäkään mielessä ei ole järkevää sitten tätä poikkeamista antaa sinne kuntiin

myöskään ajankohta sille että muutoksia tehdään ei ole paras mahdollinen koska olen ymmärtänyt että hallitus ajaa maakuntauudistusta ja silloin esimerkiksi elyjen tilanne tulee oleellisesti muuttumaan siitä mikä se tällä

suomi saa alue ja rakennepoliittisia tukia euroopan unionilta harvan asutuksen perusteella ja sen vuoksi että tätä harvaa asutusta on alueena itä ja pohjois suomessa

a b ja sitten etäännyvastauspuheenvuorotsijojen yksi edustaja kurvinen kärnä torniainen maijala huuskonen ajaa voikin hetkellä on

on tärkeätä että se on eräs hallituksen tärkeä asia tuolla neuvotteluissa

onko hallituksessa mietitty mitä merkitsisi meidän maksuosuudellemme se että komission esittämä rahoitusmarkkinavero olisi yhtenä elementtinä tässä tulopuolessa

on totta että hyvinvointivaltion pohjan säilyttämiseksi meidän on pidettävä kiinni veronmaksuhalukkuudesta kaikissa tuloryhmissä ja niin että se veronmaksu tapahtuu oikeudenmukaisesti

kun sanotaan että kolmen ylimmän desiilin maksamat verot ovat nettoveroja niin en tiedä onko siihen laskettu koulutus yhteiskunnallinen infrastruktuuri se että meillä kaikki pyörii hyvin että me voimme antaa verohelpotuksia yrityksille jotta ne voivat kääriä osinkoja taskuihinsa

minun mielestäni tällainen keskustelu ei millään tavalla rakenna hyvinvointiyhteiskuntaa vaan meidän pitää nimenomaan keskittyä siihen millä tavalla me oikeudenmukaisesti keräämme ne tulot joita hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee jotta me pystymme kouluttamaan kaikki kansalaisemme jotta me pystymme pitämään huolta kaikista

edustaja marin on mielestäni aivan oikeassa siinä että hän perää hallitukselta sitä miten hallitus aikoo toteuttaa tämän sote uudistuksen tässä maakuntahallinnossa koska nythän on kysymys siitä että se miten tämä maakuntahallinto toteutetaan ja mitä asioita siellä käsitellään on varastanut kokonaan tämän sote huomion kun meillä on ongelma nimenomaan siinä miten me järjestämme tässä maassa sosiaali ja terveyspalvelut niin että ne ovat kaikille saatavilla tasavertaisesti tässä suomessa